oman tulkintani perusteella tällä uudella maininnalla voidaan tuomita ne vanhemmat jotka lähettävät lapsensa ulkomaille tämmöistä operaatiota varten tietysti lääketieteellisiä perusteita vailla

edustaja myllykosken reagointi puhunee enemmän hallituksen hädästä vai onko enemmänkin puolueen hätä kyseessä näitten viimeaikaisten toimien perusteella

nyt tämä tarvitsee muuttaa niin että ne häirikköyksilöt tarvitsee karsia sieltä pois ja mieluummin vielä niin että ne poistetaan näiden taajama alueiden läheisyydessä jolloin kenties se kuuloetäisyydellä ollut toinen kaveri rupeaa pelkäämään sitä paikkaa

erittäin hyvä maininta kannatan

nyt aluksi voitte ihan tutustua tähän valiokunnan mietintöön elikkä tästä löytyy hyvin ensiapu tähän tiedonpuutteeseen

joka tapauksessa metsästystä ei saa rajoittaa mitenkään elikkä tässähän käsitellään näitä maksuja tässä kohdassa

puhemies

edustaja viitanen sanoi että niillä on vakuudet nyt ja arvostan sitä kovaa neuvottelutyötä jota ministeri urpilainen on tehnyt

eräs asia suomen pankin toiminnasta kuvaa hyvin tätä tilannetta

sitä tarvitsisi päinvastoin kannustaa ja kannattaa ja nostaa esille enemmän että se on kunnia asia olla metsästäjä ja huolehtia suomen luonnosta

suomen pankilta olen kysynyt mitä suomen tarvitsee tehdä saadakseen takaisin oman valuuttansa mitä se vaatii kuinka kauan se kestää elikkä valmiuksia varautumisia tuleviin haasteisiin

miten se sitten taas tehdään niin se tarvitsee pohtia ja se tarvitsee tehdä hyvin nopeasti koska meidän metsästäjien keski ikä alkaa olla aika iso

minulla henkilökohtaisena asiana kiinnostuksen kohteena on jousimetsästys ja tahtoisin sitä edistää jotenkin

yksinkertainen loppu

suuri osa kehyksistä perustuu näihin välillisiin vaikutuksiin ja yleensäkin teidän toimintanne on hyvin pitkälti niihin perustuvaa

ensinäkin sillä voitaisiin saada tämmöistä turismia lisättyä suomeen

arvoisa puhemies

kun se tehdään oikein niin sillä jopa saataisiin vietyä positiivista suomi kuvaa puhtaasta luonnollisesta maasta euroopassa ja maailmassa paikasta missä on hyvä olla ja asua ja elää

hallitusohjelma on teidän yhteisesti laatimanne jossa on kuuluisat perälautakirjaukset

tämmöisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota kun puhutaan metsästyksestä ja unohtaa enemmänkin se

tai ei unohtaa luonnonsuojelua ei pidä unohtaa mutta ne väärät mielikuvat mitkä sieltä luonnonsuojelijoiden suunnalta välillä tulevat eivät ole missään nimessä koko totuuksia vaan osatotuuksia

täällä on pidetty hyviä puheita ja oikeastaan jos tämän tarkastusviraston raportin tiivistää niin se on yksinkertaisesti että hallitus on epäonnistunut tehtävissään

arvostan suomalaisia metsästäjiä ja metsästyksen mainetta pitää parantaa eikä rajoittaa

metsästyksen edellytyksiä yleensäkin pitää auttaa

aseteollisuudessa liikkuu suuret rahat ja aseteollisuus on nyt kohteena tämänkin asian takana

perussuomalaiset ovat tämän kauden aikana esittäneet monta asiaa mitkä olisivat järkevämpää politiikkaa mitä hallitus on harrastanut ja hallitushan on onneksi niistä joitakin seuraavana vuonna sitten ottanutkin omaan ohjelmaansa ensin haukuttuaan ne meidän ohjelmina

mutta kyllä tämä samoin kuin edellinenkin laki tuntuu olevan niin kovassa umpisolmussa että ei tässä auta muu kuin hylkääminen

raha on semmoinen asia mikä saa ihmiset tekemään kummallisia asioita ja kummallisia päätöksiä joten en olisi ollenkaan yllättynyt siitä että ottawan sopimukseen jotenkin olisi myös aseteollisuus kytketty koska se on ainoa joka tässä voittaa

tämä voitto tulee muuttamaan eun parlamentin toimintaa ja koko koneiston suuntaa

lääketieteellisesti ajatellen toivon ettei ajatus siitä että ympärileikkaus suojelee hiv tartunnalta leviä mitenkään laajemmalti

mutta väitän että nykypäivänä suomenmaastakin löytyy joku semmoinen nettinikkari joka osaa tehdä niin yksinkertaisen ohjelman nettiin vaikkapa ministeriön sivuille että rastin ruutuun laittamalla se laskee automaattisesti tämmöisen arvon mitä nyt tässä vaaditaan

mutta toivoisin että nyt kun oikein finanssiviisaat esittävät osittain näitä samoja asioita mitä perussuomalaiset ovat esittäneet niin hallitus ottaisi niistä jotain kenties onkeensa vielä tässä lisäbudjetin yhteydessä toteutettavaksi

tähän muuttuneeseen toimintaympäristöön on varauduttava jopa siihen että euro ja euro molemmatkin voivat hajota ja kaatua

arvoisa puhemies

ensin hommataan korvaavia aseita tilalle paras niistä on tosiaan rypäleaseet ja sitten kielletään nekin ja taas aseteollisuus saa voittoa

silloin on aloitettava ne neuvottelut ja jos niissä noudatetaan suomen hallituksen erinomaista linjaa niin moni eun ongelma poistuu

tosiaan kausi on loppumaisillaan ja toivon että kyselytunnilla pääministeri stubbin esittämä lupaus että enää ei tehdä huonoja päätöksiä pitää sitten kutinsa että miehen sanaan voi luottaa

jos kuitenkaan näin ei tapahdu onko taloudellisesta puolesta mitään arviota tällä hetkellä kuinka paljon jäsenmaksu tulee nousemaan

jos mikä on täysin mahdollista se tulos on sen suuntainen että britannia lähtee pois niin on todennäköistä että he eivät lähde yksin

arvoisa puhemies

suomi käyttää kaikkia aseitaan myös vastuullisesti ja esimerkiksi miinojen raivaus on maailmanluokan tasoa ja sitä me myös humanitäärisessa avussa käytämme

toisaalta jos tämä jäsenmaksu nousee muillakin mailla niin se voi käynnistää ketjureaktion erosta joten kysyn

pahoin pelkään että näin ei kuitenkaan ole vaan huonoja päätöksiä tulee edelleenkin tämän kauden aikana vastaan

kuten on kuultu tässä ilmatila alueessa on myös hyviä puolia ja ne käsiteltiin ihan hyvin meidän valiokunnassa

on siis varauduttava siihen että tomintaympäristö muuttuu ja kenties varauduttava siihen että suomi on lähtijöiden joukossa valuutan vaihtajien joukossa

vastaako meidän eu strategiamme nyt tätä mahdollista muuttuvaa tilannetta ja tulisiko se päivittää tähän ketjureaktioonkin nähden

kuitenkin edustaja sasi sanoi minun mielestäni sen olennaisimman tässä asiassa eli nyt kun näitä huonoja päätöksiä on tehty niin näistä huonoista päätöksistä on otettava opiksi ja seuraavalla kaudella ei saa tehdä yhtä huonoa politiikkaa

miina on vaarallinen vasta silloin kun se on pistetty maahan puolustamaan suomen tapauksessa hyökkääjää vastaan

mutta sitten tuli meidän asiantuntijavaliokunnan lausunto

tämä herättää kysymyksen onko suomella suunnitelma tähän muuttuneeseen tilanteeseen

puolustusvaliokunta sanoi sanottavansa ja siellä kiinnitin huomion eriävään mielipiteeseen jossa oli varsin perusteellisesti käsitelty puolustusvoimiin liittyvää kantaa tämän asian yhteydessä

näin ollen suomea suomen tilannetta ei voi verrata kehitysmaiden ja muiden sotaa käyvien maiden tilanteisiin joissa on selkeästi siviileillä suuri riski astua miinaan

tulisi olla mutta pääministeri ei ole nyt vastaamassa tähän

täällä on puhuttu aika laajasti tämän varsinaisen asian ohi postin laajemmasta palvelusta

vai onko kysymys niin vaikea että vastaus on sama kuin suomen pankissa kysyessäni mitä tarvitaan siihen että otetaan oma valuutta takaisin ja mikä on se aikataulu

ja jos mietitään suomen puolustuksen asiantuntijoita niin mikä nyt sitten on parempi asiantuntija kuin puolustusvoimat itse tai puolustusministeriö

yleensäkin postimarkkina on murroksessa ja tämä on tuonut matkan varrelle myös ongelmia ja näistä on syytäkin puhua

näin ollen olemme tilanteessa jossa on tavallaan herättävä ajoissa itse uudistamaan postia ja tehtävä niitä toimenpiteitä joita tässä on

kysyin aikaisemmin mikä on se järjestelmä millä meillä jalkaväkimiinat korvataan niin että suorituskyky ja teho on vastaava kuin nykyisillä jalkaväkimiinoilla

mutta tähän varsinaiseen asiaan mikä nyt on

hätäkeskus on vain ensimmäinen lenkki avun saamisessa ja sen avun on siirryttävä siitä jatkotoimenpiteisiin on se sitten poliisi ambulanssi pelastuslaitos mikä tahansa mikä hätä nyt kulloinkin on

todettakoon tässä kohtaa että tämän ilmatilan osapuolista viron ja latvian ilmatilaa käyttävät ja valvovat naton jäsenvaltiot

jalkaväkimiinoja ei pystytä korvaamaan sataprosenttisesti kovinkaan helposti ja silloin siinä on erittäin suuri hintalappu

kyllä tässä uudessa tilanteessa myös tämän valvontapuolen on nykyaikaistuttava

postin asiakkaille siis meille normaaleille ihmisille ei pelkästään yritysasiakkaille on mahdollistettava paitsi nämä kilpailun tuomat hyödyt myös muun muassa edustaja kasvin esille nostama laatukriteerien parantuminen paremmalla valvonnalla

eikä myöskään tiedetä sitä kuinka suuren tai tässä tapauksessa pienen osuuden puolustustehosta nyt tehdyt korvausliikkeet korvaavat

eli nato koneet ovat suoraan tekemisissä saman ilmatilan kanssa mihin me nyt sitten tämän jälkeen kuuluisimme

tässä yhteydessä on muistutettava siitä että kuntien tehtävien leikkauslistalla pelkoni osoittuu siihen että myös pelastustoimen resursseja leikataan

samassa vastalauseessa todetaan myös se että tällä on suoria vaikutuksia ja se saattaa vahingoittaa suomen sotilaallista liittoutumattomuutta

näin ollen tämä hintalappukeskustelu on otettava erittäin suurelta osin huomioon valiokuntakeskusteluissa ja myös julkisessa keskustelussa jolloin saadaan myös kansakunnan tahtoa hieman kuultua

tämä kaikki on tehtävä niin että tässä kiristyvässä postimarkkinatilanteessa meillä on tulevaisuudessakin suomalainen posti

säästöistä johtuen tehtävien leikkauksien johdosta on jouduttu tekemään sekä poliisin puolella että pelastustoimen puolella tilannekeskuksia mitkä pitävät yllä tilannekuvaa

tämän keskustelun perusteella tosiaan voin vakuuttaa että liikenne ja viestintävaliokunta tekee perusteellisen kuulemisen asiasta ja tässä ensimmäisessä vaiheessa jo varmastikin keskustelu menee hieman laajemmalle

toivottavasti tämä menee puolustus talous ja valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn juuri tämän taloudellisen tilanteen takia

kiitoksia

käytännössä tämä säästö on tullut kalliimmaksi kuin mitä tässä on ollut

ja lopulta jos me olemme kuitenkin pakotettuja hyväksymään tämän sopimuksen noudatettakoon puolan mallia heidän ehtojensa mukaisesti

sen johdosta halusimme mahdollistaa tämän ulkopoliittisen asian käsittelyn ja tämän näkökannan käsittelyn kunnolla ja niin että se hidastaisi mahdollisimman vähän asian etenemistä jos sillä olisi jotain vaikutusta meidän liittoutumattomuuteemme

arvoisa puhemies

tämä on todellakin tämä realiteetti että rauha ei ole saapunut tuolle alueelle ja tuskin hetkeen saapuukaan joten tämä vallitseva tilanne suomessa jatkuu ja vaikka hallitus tekee sinänsä lähtökohtaisesti oikeita asioita niin tämä on voisiko sanoa tuskaisen hidasta ja tämä kansalaisaloite on oikeastaan merkki siitä että kansa haluaa tehokkaampia toimenpiteitä

aina kun tehdään jotain tämmöistä kokonaisuutta on otettava huomioon nimenomaan se kokonaisuus turvallisuusketju jonka ensimmäinen lenkki on hätäkeskus

me esitimme että pyytäisimme ulkoasiainvaliokunnalta lausunnon tähän asiaan

kysyisin

mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä tiukentaakseen tätä tilannetta ja nopeuttaakseen tätä tilannetta esimerkiksi zyskowiczin esittämällä tavalla

tämän asian tarkistamisen kannalla nimenomaan tarkistamisen ulkopoliittisten asioitten kannalta olivat ainoastaan perussuoma laiset

yksikään muu käsi ei noussut ylös siinä vaiheessa kun kysyttiin kuka haluaa tästä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon

eli muut eivät nähneet tätä mahdollisuutta edes olemassa olevan että siinä olisi mitään isompaa taustalla

ne puolueet jotka ennen ovat olleet niin sanotusti nato kriittisiä ja jotka pitävät itseään nato kriittisinä ovat nyt kulkemassa kokoomuksen talutusnuorassa kohti natoa ilman että asiasta on mitään kunnollista faktaa

arvoisa puhemies

maaseutua ei voi tuoda ja elinvoimainen maaseutu on huoltovarmuustekijä

eteenpäin mennään

kun yksityisteiden rahoitus on näin surkeassa jamassa kuin se nyt on niin miten hallitus kuvittelee saavansa sen materiaalin mitä tämä tuleva biotalous tarvitsee

islannin ilmatilan valvonta on yksi iso asia ja se liittyy myös suoraan tähän

sitten toinen asia

siinä vaiheessa meidän koneemme ovat puolustamassa nato tilaa ja käsittääkseni suoraan naton käskyvallan alla

maatalouden rahat ovat meidän suurimpia eu rahaosia mutta pitäisikö ruveta muuttamaan ajatusta niin että nehän ovat meidän omia rahoja mitkä vaan kiertävät sieltä brysselin kautta

toisaalta tässä on herännyt epäilyjä että nato koneet tulevat harjoittelemaan meidän ilmatilaamme jolloin mahdollisen rajaselkkauksen kohdalla ilmatilaloukkauksen kohdalla nato koneet ovat ensimmäisinä vastassa niitä jotka loukkaavat ilmatilaa

huhun mukaan on myös suunnitelmissa isompia siirtoja joilla nato koneiden sotilasharjoittelu siirretään pois ruuhkaisesta manner euroopan ilmatilasta tänne missä on ilmatilaa vähän enemmän vielä

tämä esitys yhteisöveron laskusta on verokilpailun kiihdyttämistä naapurimaiden suhteen mitä tuossa debatissakin jo sanoin

eli tämä ei ole mikään pikku juttu

ja kun mietimme mitkä näiden mahdolliset seuraukset ovat niin nyt muut puolueet eivät halua edes selvittää tätä

sotiemme veteraanit ovat kalliilla hinnalla lunastaneet itsenäisyytemme josta me saamme nauttia nyt monin tavoin

sen takia meillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin esittää tämän koko asian hylkäämistä ja sen käsittelemistä sitten laajemmissa piireissä nimenomaan turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä

sillä euromäärällä moni pienyrittäjä kuten tuossa edellä kuulimme palkkaisi jo mielellään työntekijän

on ihmeellistä että edelleenkin lainsäädännön eri pykälät ja rahojen riittävyys siihen mitä sotiemme veteraanit ovat tehneet eivät ole kohdallaan

tämä yhteisöveron laskeminen on ollut käsittääkseni salin vasemmalle laidalle hieman ikävä asia ja siinä sitten käsittääkseni ikään kuin kompensaationa on tämä osinkoverouudistus tehty

ikävä kyllä ikä alkaa painaa ja moni on tosiaan viimeisellä iltahuudolla jo ennen kuin mitään on tapahtunut

no ymmärrän sen että tällä hetkellä salissa ei ole kuin yksi keskustelija mukana

samalla tahdon myös muistuttaa siitä että suomen lipun alla toimitaan edelleenkin sodassa tai sodanomaisissa tilanteissa

rauhanturvaajamme ovat meidän lähettiläitämme maailmalla ja yhteistä sotaveteraaneihin nähden on se että rauhanturvaajat toimivat suomen lipun alla joten mielestäni suomella on velvollisuus huolehtia myös tulevista veteraaneista jotka jostain syystä haavoittuvat tai loukkaantuvat henkisesti tai fyysisesti maailmalla suomen lippua heiluttaen

demareiden käsitys vaihtoehdosta on siis se kun maakunnista maakuntaliitot lähettävät meille viestiä

ainoa mitä minä olen kuullut demareitten eduskuntaryhmästä on se että autoveroleikkaus perutaan kerta toisensa jälkeen niin kehitysavussa koulutuksessa liikennepolitiikassa kuin kerta toisensa jälkeen

kuinka paljon siitä riittää

odotan mielenkiinnolla teidän realistista vaihtoehtoanne

te kuitenkin torppasitte sen luvan jatkohankkeen

autoveroleikkaus tehtiin osittain eun pakottamana ja näin säilytetään autoverokertymä